esitys on erinomaisessa harmoniassa hallitusohjelman kanssa koska nimenomaan tarkoituksena on vähentää laittoman maahanmuuton ja pimeän työn houkuttelevuutta

edustaja haatainen toi erittäin hyvin esille sen että ministeri omassa puheenvuorossaan loi laveasti odotuksia siitä että meillä yhteiskunta tavallaan edesauttaa tämän eläköitymis iän osalta omilla toimillaan

demokratia on käsite jota ei voi vain sillä alueita yhdistämällä noudattaa vaan pitää nähdä se että maakunnallisilla kansanedustajilla on oma roolinsa oman alueensa edunvalvonnassa

mutta itsessään hallituksen esityksessä ja valiokunnan yhtenä yksimielisenä esityksenä hämmästelen sitä miksei tässä vaiheessa kiinnitetty huomiota enemmän siihen että nämä tiedossa olevat väärinkäytökset oltaisiin nyt tähän mukaan nostettu ja käyty se perusteellinen keskustelu siitä mitenkä voidaan välttää väärinkäytösten edelleen jatkuminen

arvoisa puhemies

mutta siellä kuntaliitoksissa usein pelätään että se vähentää demokratiaa ja uudessa liitoskunnassa päätöksentekijöiksi valikoituvat isomman liitoskunnan kuntavaaliehdokkaat

edustaja autto jo hyvin avasi tätä ja nyt tavallaan on hyvä mahdollisuus kysyä valiokunnan puheenjohtajalta että eihän tämä sulje millään muotoa pois sitä mahdollisuutta että meillä raideliikennettä kehitettäisiin joukkoliikkumisvälineenä tehokkaammin

sijaintimme edellyttää infrastruktuurin toimivuutta

tarvitsemme euhun maakohtaisen kirjanpidon talous ja veroraportteineen ja aukottoman automaattisen tiedonvaihdon

esimerkiksi pohjoisen kaivannaisteollisuuden tuottamat raaka aineet tulee voida sujuvasti kuljettaa tuotantolaitoksille niin pohjois kuin etelä suomessa

tällä ei ole sellaisia kielteisiä vaikutuksia mitä työmarkkinajärjestöiltä on tullut tietoon että tämä estäisi työllisyyden

jää todennäköisesti nimenomaan markkinoiden armoille kun tätä mäntyöljyä jalostetaan polttoaineeksi mikä on tietysti korkeaa teknologiaa ja jalostusta sekin mutta täytyy huomata että kun tämän seurauksena eussa tarkastellaan iluc direktiiviä joka tulee parin vuoden päästä sinne omaan prosessiinsa niin tämä voi muuttua niin että mäntyöljy ei olekaan tämän kaksinkertaisen laskennan piirissä

mihinkä me voisimme muuten turvautua jos emme oman maakuntamme kansanedustajiin jotka tuovat maakunnan oman tahtotilan tänne eduskuntaan tiedoksi

vaikka kuten on todettu suomessa tämä ei ole suuri ongelma sitäkin räikeämpiä ovat ne tapaukset joita suomesta on tavattu

mitä itse asiassa hallitus nyt haluaa tehdä kun se pidentää työuria ja sitä kautta tuo erilaisia elementtejä niin että eläkeikään pääseminen rapautuu ja tulee vähemmän mahdolliseksi

eu tason toimenpiteitä odotellessa meidän tulee säätää kotimaahan julkisiin hankintoihin maakohtaisen kirjanpidon edellytys

tarkoitan tällä niitä hankkeita joita jo edellisen hallituksen aikana on linjattu mikä on ollut alueiden kehittämisen kannalta yksi oleellinen asia että meillä lähiliikenne voitaisiin kehittää seudulliseksi

kaikki muistamme kiinalaisten kivenhakkaajien palkat ja niin edelleen

urho kekkonen kysyi aikanaan onko maallamme malttia vaurastua

siksi täytyy sanoa että se karvas kalkki jota edellisellä kaudella edustaja myllykoski joutui nielemään sen suhteen että tähän järjestelyyn jouduttiin on teidän toivonne varassa

no ehkä tämä nyt sitten osaltaan varsinkin elinkeinoelämän osalta kilpailukykyä vääristäviin puuttuu kun sitten voidaan kuntouttavaa työtoimintaa tai kuntoutujaa käyttää vain neljänä päivänä viikossa yrityksen palvelussa mikä sinällään on laiton tila

tukkimalla veroparatiisien aukot parannetaan olennaisesti julkisen talouden tilannetta ja mahdollistetaan investointien työllistävää kasvua

arvoisa herra puhemies

onkin hyvä että nyt puututaan juuri tähän kyseiseen kohtaan

jos haluamme leipää lapsillemme hoivaa vanhuksille tarvitsemme teollisuutta

tässä lakialoitteessa ehdotan että yhdistyvät kunnat voivat sopia liitossopimusta tehdessään että uudessa kunnassa kukin siihen yhdistyvä kunta muodostaa oman vaalipiirinsä

otetaan vaikkapa kasvualueena satakunta jossa porin seutukunnalle on ely keskuksen kautta jo ministeriöön lähetettykin tiedustelu että voitaisiinko suunnitella tämmöisiä seisakkeita joilla mahdollistettaisiin sen pääradan parempi tehokkaampi käyttö lähiliikenteessä seudulla poriulvilanakkilaharjavalta jossa on erittäin kasvukykyinen seutukunta

sillä pystyttäisiin enemmän ja ponnekkaammin puuttumaan juuri tähän inhimilliseen tragediaan mikä tähän liittyy

siksi suomi tarvitsee teollisuuspoliittisen ohjelman

tasausjärjestelmä olisi ollut se ratkaisu juuri oikea ratkaisu demokratian osalta toteuttaa demokratiaa koko maan osalta eikä niin että demokratiaa lähdetään toteuttamaan siten että se tapahtuu alueita yhdistämällä ja vieden niiltä alueiden ihmisiltä mahdollisuus vaikuttaa siihen mitenkä heidän äänensä kuuluu juuri siinä maakunnassa ja siltä alueelta mistä kansanedustaja valitaan

ehkä se nyt on sitten tämä plusmerkki siinä mutta joka tapauksessa kokonaisarviointi olisi pitänyt suorittaa paremmin ja täsmällisemmin ja sitä kautta enemmän tähän tuoda jo sitä ministeriön ohjausta mikä muutama viikko sitten annettiin jämäkämmin niin että siellä olisi ollut sanktioita niiden osalle jotka sitten tähän virheelliseen käyttämiseen ryhtyvät

itse kansanedustajana en haluaisi olla tekemässä sellaista kansallista tulkintaa mikä voi muuttua antamalla nyt sellaisen signaalin että tämä on jätettä tai tähdettä

hallituksen onkin nyt siirrettävä huomionsa leikkaussuunnitelmien teosta julkisen talouden rahoituspohjan puolustamiseen

näistä vaalipiireistä valittaisiin edustajia valtuustoon niiden suomen kansalaisten lukumäärän perusteella joilla väestörekisterin mukaan on kotipaikka mainitussa kunnassa ja silloin he ovat sen vaalipiirin äänestäjiä

se on negatiivinen asia julkisen talouden kannalta ja on hyvä että tähän puututaan nyt ajoissa vaikka tämä ei ilmene vielä suomessa valtavassa määrin

tämä tulkinta on otettu tullihallituksen eli viranomaisen antamasta päätöksestä tänne hallituksen yksityiskohtaisiin perusteluihin

se kaipaisi lähiliikenneratkaisuja ettei tämä uusi säädäntö vain vaaranna mahdollisesti tällaista hanketta jossa seudulliset toimijat voisivat aivan kuin mennä valtionrautateiden tontille ja ruveta kehittämään joukkoliikennettä ja sitä kautta kehittää koko radan käyttöä

arvoisa puhemies

toivon kuitenkin hartaasti että tätä oikeudellista prosessia jota tässä on suunniteltu mietittäisiin tarkkaan vielä niin että nyt kun näitä sanktioita säädetään ja niitä korvauksia voidaan lähteä hakemaan sitten myös sieltä kolmansista maista niin emme ajaudu tässä nyt sitten niitä sanktioita suurempiin oikeusprosessien kustannuksiin vaan että tätä harkintaa pystyttäisiin tässä vaiheessa myös käyttämään ja tuota menettelyä eikä niin että jos kerran on tuomittu ja uusii niin ei enää sitten rangaista ettei saa sellaista kuvaa tästä esityksestä että kun ei kerralla oppinut niin ei enää toista kertaa rangaista

itse lainsäädännössä ei ole tätä ongelmaa vain siinä että nyt tämä mäntyöljy on tässä noussut keskeiseen asemaan ja keskeisesti sitä myös erikseen tarkastellaan

edustaja soinille on pakko vastata kuinka takki kääntyilee lennossa ja lennon jälkeen

päätöksen valtuustopaikkojen jaosta tekisi tämän aloitteen mukaan kunnan keskusvaalilautakunta

toivon todella että tätä asiaa käsitellään terveeltä pohjalta uudelleen harkitusti ja niin että demokratia tulee kärkeen

arvoisa rouva puhemies

täytyy sanoa että politiikka on siitä ihmeellinen laji että eduskuntaryhmä on uudistunut sillä tavoin kuin se tässä vaiheessa on ja minun ei tarvitse kantaa onneksi sitä näkemystä mitä täällä aiemmassa eduskuntaryhmässä on ollut

tämä iluc direktiivi todellakin käsittelee jatkossa sitä että jos on elintarvikkeeksi kelpaavaa niin että menen raaka ainetta jätettiin

kunnan jakautuminen vaalipiireihin voitaisiin kuitenkin purkaa jos kussakin vaalipiirissä enemmistö siitä valituista valtuutetuista niin tahtoisi

on ollut positiivista lukea ennen vaaleja perussuomalaisten ja keskustapuolueen kansanedustajien tahtotilaa siitä että asiaa pitää uudelleen harkita

mutta kun ministeri on täällä paikalla on hyvä että käydään tätä keskustelua niin että moni muukin pääsee ääneen ja toivottavasti näkee

olen ollut puoluehallituksen jäsenenä kun tätä asiaa käsiteltiin viime eduskuntakaudella ja siinä poliittisessa ilmanalassa jossa ei kuitenkaan puoluehallitus pysty vaikuttamaan eduskuntaryhmän päätöksiin siellä vallitsi yksimielisyys siitä missä ovat perustuslain kirjaukset ja suunnat ja niitä on nyt helppo täällä puolustaa

perusteluja miksi ja kuinka se sitten tehtäisiin

täytyy ilolla todeta että vasemmistoliittolaisena kansanedustajana haluaisin olla perussuomalaisen kansanedustajan peruskivi tässä lakialoitteen hyvässä myötätuulessa

ja kun tiedetään jo tällä hetkellä että mäntyöljystä jalostetaan myös elintarvikkeita eli benecol margariinissa on mäntyöljystä jalostettua kolesterolia laskevaa ainesosaa niin on jopa mahdollista ja todennäköistä että parin vuoden päästä tämän eu tarkastelun jälkeen se putoaa kaksinkertaisen laskennan piiristä

erityisesti heinonen joka harvoin käyttää puheenvuoroja

keskittyisin tässä oikeastaan siihen yhteen asiaan kun toisaalta edellä kuullussa tuotiin se eriarvoisuus erilaisissa työsuhteissa onko se vakituinen taikka ei mutta toisaalta näissä yksityiskohtaisissa perusteluissa hallituksen esityksessä on oikein todettu että vielä ei rinnasteta kuitenkaan kaikilta osin vuokratyötä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sillä meidän työlainsäädäntö kuitenkin edellyttää että osa aikaista työtä piisaa

ja kyllä olen edustaja pelkosen kanssa samaa mieltä että meidän ravintoloitten alkoholiverotuksen laskeminen olisi yksi sellainen selkeä seikka jolla pystyttäisiin enemmän kotijuopottelua rajoittamaan ja tekemään siitä ravintolasta ei juomistilannetta vaan sellainen että ravintolaillasta nautittaisiin niin että sinne voitaisiin mennä syömään alkuillasta ja orkesteri voisi tulla soittamaan ennen kahtatoista jo kun ihmiset menisivät sinne

arvoisa rouva puhemies

on erityisen hyvä että tämä hallitus on pystynyt tässä taloudellisessa tilanteessa kuitenkin kantamaan vastuuta työttömien asiasta ja se on erityisen tärkeätä ja merkille pantavaa

haluan kiittää tietysti razmyaria siitä että on tämän keskustelun avannut mutta täytyy kyllä sanoa että ministeri orpo on oikeilla otteilla tässä tilanteessa ja on tilanteen tasalla siitä myös kiitokset

edustaja tolppasella oli perustelu siitä että lainsäädäntö on niin vanha että sen jälkeiset muutokset meidän rahamarkkinoilla eivät ole samaa päivää

kuntien yhdistyessä ne voivat kuitenkin sopia että yhdistymisen perusteella muodostettu uusi kunta jakautuu vaalipiireihin jolloin vaalipiireinä olisivat alkuperäiset kunnat

on valitettavaa että valiokunta ei lausunnossaan tuonut selkeämmin esille sitä uhkaa tai ollut valmiuksia tarkastelemaan niin että lausunnossa olisi kannettu huolta siitä että seurataan mäntyöljyn hintamarkkinoiden kehitystä ja tarvittaessa toimitaan niin että nykyiset tuotantolaitokset ja niitten toiminta ei vaarannu sen takia

on ollut ilo kuulla edellisen hallituspuolueen ja nykyisen oppositiopuolueen niitä positiivisia näkemyksiä mitä tällä voidaan aikaansaada ja uskoisinkin että tässä on enemmänkin pitkäaikaisen eduskunnan yhteinen näkemys mutta myös tämän kuuden puolueen hallituksen yhteinen tahtotila siitä että taloudellisten vaikeuksien aikanakin pystytään huolehtimaan yhteisvastuullisesti heikompiosaisten asioista

mielestäni pitää olla kohtuullisen jämäkkä siinä mitä me keskustelemme

keskustelu sen päivittämisestä on juuri nyt tämän lakialoitteen myötä erittäin ajankohtainen ja se täytyy tehdä sillä muussa tapauksessa olemme niin sanotusti heitteillä kun ruotsin kautta viedään konserniavustuksia eteenpäin suomesta

tässä täytyy sun lisääntyviä työmarkkinoita ei voida siellä työpaikan sisällä käyttää jos on osa aikaisessa työsuhteessa olevia ihmisiä

tämä silottelu ja ympäripyöreiden puhuminen pikkuisen täytyy myöntää käy minunkin korvaani

kyllä veroratkaisuja tehtäessä kun veroratkaisuilla perustellaan tätä viron viinarallia kannattaa katsoa vaikutukset kokonaisuudessaan ja miettiä ovatko ne hyvin ja oikein mitoitetut

siinä mielessä tässä esityksessä on hyvä että se tiedottaminen vapautuvista työpaikoista tulee mutta tässä ei oteta kantaa siihen ohitettaisiinko vastentahtoisesti osa aikaisessa työsuhteessa oleva henkilö

on pakko todeta kuten edustaja kärnä että on syytä tutustua pidemmän aikavälin tuottotavoitteisiin ja mitenkä ne ovat kertyneet

kysymys on esimerkiksi kaivosteollisuudesta missä esimerkiksi täällä toimiva kanadalainen yritys ei voi suoraan viedä ja tulouttaa omia tulojaan emämaahansa vaan se kulkee tämän suomalaisen verotusjärjestelmän kautta

ja työsopimuslain uudistamisesta on kysymys ollaan menossa erityisen hyvään suuntaan oikealla askeleella ja tarvitaan tiukennuksia vielä mutta toivotaan että hallitusohjelman harmaan talouden kirjauksissa tilaajavastuulain myötä ja näitten lainsäädäntöjen myötä pystytään saamaan vielä paremmin tämä koko paketti kasaan

ruotsi ja suomi ovat mäntyöljyn tuottajamaita ja uskon että kanadasta tänne rahtaaminen olisi melko kallis prosessi ja uskon että kyllä tämmöinen laitos joka nyt lappeenrantaan on rakentumassa varmasti kopioidaan sitten muuallekin

eli kaiken kaikkiaan lakialoitteen tarkoituksena on vahvistaa kuntademokratiaa niin että yhdistyvien kuntien asukasluvun perusteella määräytyy valtuutettujen lukumäärä mutta jokaisessa kunnassa oman kunnan suhteellisen vaalipiirilukumäärän mukaan tulee sitten valittuja valtuutettuja uuteen valtuustoon

lomakorvausten jaksotus on erinomainen uudistus

ja ettei tule sellaista käsitystä että eläkeyhtiöissä nämä asiat olisi huonosti hoidettu niin kyllä kehotan edustaja tuupaista vanhana kirjanpitäjänä todellakin tutustumaan siihen kuinka näitä varoja on sijoitettu

näin ammattiyhdistysliikkeestä tulleena kansanedustajana sen voi sanoa että se todellakin poistaa monta teknistä mutta myös epäoikeudenmukaista ja epäoikeudenmukaisuuksiin johtanutta tilannetta

eli suomessa toimii sekä suomalainen osakeyhtiö että myös ruotsalainen osakeyhtiö ja suomesta voidaan kyllä siirtää ruotsiin sitä rahaa ja sieltä sitä voidaan edelleen siirtää sitten sinne emämaahan missä yhtiö sijaitsee

pitää muistaa että työehtosopimuslainsäädäntöä pitäisi myös uudistaa jotta me vältymme sellaisilta työehtosopimuksilta joita tekee työnantajapuoli molemmin puolin

usein en puoluepolitiikkaa näihin sotke mutta nyt on pakko sanoa että vasemmistoliitolle tämä on ollut pitkäaikainen tavoite

se on tämän päivän arkipäivää suomessa ja siihen ei tälläkään lainsäädännöllä pystytä puuttumaan eli meillä työmarkkinoilla vallitsevia käytäntöjä tulee edelleen kehittää

mäntyöljystä todellakin tehdään paljon korkealaatuisia jatkojalosteita vielä korkeampilaatuisia kuin nyt nämä biopolttoaineet mikä on erittäin hyvä suomelle ja erittäin kannatettavaa että näin menetellään

kaivosveron yhteydessä ei pidä unohtaa sitä että se jalostusketjun kautta tuleva verotulo on erittäin suuri unohdetaan kaikki muu sen ympärillä oleva haihattelu

arvoisa herra puhemies

me tarvitsemme sitä teollisuutta

ainoa että työllistämisrahojen ehdot jäivät osin torsoksi

toivotaan että tämä hallitus vielä kykenee asiaan tarttumaan

hallituksen esitys tästä työsopimuslain muuttamisesta sanoo että lähetetyistä työntekijöistä annettua lakia muutetaan siten että lähetetyt vuokratyöntekijät saatetaan samaan asemaan suomesta palkattujen vuokratyöntekijöiden kanssa työehtojen määräytymisessä

mutta tämä osa siitä että meiltä virtaa rahaa kun se on mahdollista ruotsin kautta emämaahan se latu pitäisi sulkea

vaikka tässä hallituksen esityksessä esiin tuotu huoli piilevien äänikynnysten suhteen on aivan oikea on esitys vaalipiirien vähentämisestä taikka perustuslakiin tehtävä muutos joka sen mahdollistaisi väärä lääke

lopuksi haluan sanoa että olen surullinen siitä että nykyinen ja nykyisellään oleva teollinen tuotanto saa mustan pilven ylleen

arvoisa herra puhemies

kuka se kissan hännän nostaa jos ei kissa itse mutta täytyy myös olla samaa mieltä edustaja kalmarin kanssa ja valiokunnan puheenjohtaja lepän tuodessa esille sen että turhaa byrokratiaa vältettiin tässä kohtaa

uudistus asettaisi vaakalaudalle satakunnan vaalipiirin olemassaolon

satakuntalaisten on helpompi äänestää oman maakunnan ihmisiä ja on myös helpompi kääntyä näiden puoleen halutessaan

arvoisa herra puhemies

tällöin osa paikoista menisi kompensaationa niille puolueille joiden paikkamäärä jää pienemmäksi kuin näiden valtakunnallinen ääniosuus

olisi perusteltua todellakin tutkia sitä onko ammatillinen perustutkinto tämän kestoisena nykykestoisena ollenkaan hyödyllistä ja järkevää

arvoisa puhemies

vaalien suhteellisuus toteutuisi mutta se ei olisi niin paljon pois alueellisesta edustavuudesta kuin hallituksen esityksessä

useiden työnantajien mielestä ammattitutkinnon suorittaneiden työhöntulo osaaminen ei ole kehittynyt sen mukaan vaikka perustutkintoon liittyy pitkähkökin työssäoppimis ja harjoittelujakso

nyt kun meillä on tiedossa kuka valmistaa näitä nimisuojalla olevia tuotteita on paljon helpompi lähteä vientiponnisteluihin koska näihin tuotteisiin saa eulta markkinointirahaa

arvoisa rouva puhemies

täytyy ilolla tervehtiä tehtyä laki aloitetta ja toivon todellakin että tähän paneudutaan koska tämähän on juuri sitä mitä hallituskin haluaa ajaa

tilanteessa ollaan juuri sen takia että valtio on itsessään säätänyt kunnille sellaisen velvoitteen että ellei työtön ole aktiivisten työllistämistoimien piirissä niin kunta joutuu maksamaan sakkomaksuja

olisi perusteltua nimenomaan pohtia sitä voitaisiinko muuten sitten ammatillisen perustutkinnon suorittaneille mahdollistaa edelleen ammatilliseen korkeakouluun siirtyminen eli sitä polkua kehitettäisiin mutta tuotettaisiin nopeammin siirtymistä ammattikoulusta työelämään ja siellä mahdollisesti annettavaa työharjoittelua niin että siinä olisi sitten mahdollisesti työnantajalle maksettavaa tukea mutta myös sitä opinnollista velvoitetta jolla mahdollistettaisiin opiskelijan siirtyminen sitten ammattikorkeakouluun

nyt se vain edellyttää kansallista osaamista ja yhteistyökykyä ja varmasti tarkastustoimintaa seuraavilta tahoilta hieman pieniä neuvoja

erityisesti olisin toivonut kyllä että keskustalaiset kansanedustajat olisivat olleet tässä keskustelussa mukana ja tukemassa tavallaan heidän itsensä omia tavoitteita hajautetun ja uusiutuvan energian käyttömahdollisuuksien lisäämisestä

kun on olemassa mahdollisuus yhdistää nämä kaksi periaatetta tasauspaikkajärjestelmän avulla miksei hallitus niin tee

tämä on ollut se halvempi tie polkea niitten työkuntoisten työttömien työnhakijoiden asemaa siirtämällä ne tähän laatikkoon missä ovat nämä kuntoutujat

kuten valiokunnassa kuulemisissakin tuli esille tällaista suunnitelmaa nyt hahmotellaankin jo mikä on erinomainen asia

on todella tärkeätä että sellainen elementti kuin kotitalousvähennys voidaan ulottaa koskemaan myös asunto osakeyhtiöitä ja niissä asuvia ihmisiä koska se antaa mahdollisuudet vähän laajempienkin ratkaisujen tuomiseen ja on mahdollista että juuri tällaisen lakialoitteen kautta suomeen syntyy uusia referenssejä siitä kuinka voidaan esimerkiksi asuinkerrostaloissa luoda omia energiankäyttöjärjestelmiä

tämä on suuri mahdollisuus nyt suomalaisille tuotteille päästä euroopan markkinoille tai muuallekin maailman markkinoille kun me olemme tällaisessa tilanteessa tällä hetkellä elintarvikkeiden viennin osalta kun meillä on vastassa venäjä pakotteet

arvoisa herra puhemies

arveluja sen suuntaan on ehkä hyvä käydäkin mutta tosiasiassa ylikompensaatio tämän osalta tulee juuri vähemmän kilometrejä ajavien osalle

maakunnan edustaminen eduskunnassa on identiteettiä rakentava asia ja myös kansalaisten on helppo mieltää kuka heitä edustaa kun vaalipiirin ja maakunnan rajat ovat yhteneväiset